talousvaliokunnassa asiantuntijakuulemisen yhteydessä on kuitenkin käynyt ilmi että tällaisen ratkaisun resursseja säästävä ja tuottavuutta parantava vaikutus jää varsin pieneksi

teenkin tässä vastalauseen mukaisen lakiehdotusten hylkäysesityksen

talousarviossa lukee näin että sosiaalista tasa arvoisuutta sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistetään tällä pääomaverotuksen korotuksella

mielestäni se vain tekee sitä lisää koska yrittäjät eivät investoi ja sukupolvenvaihdokset tapahtuvat paljon hitaammin koska pääomaveroprosentti on kohtuuttoman korkea

ne ovat muun muassa rikkidirektiivit ja vastaavat mitkä tuossa sitten tulevat ja vaikuttavat siihen millä tavalla me saamme täältä suomesta materiaalia maailmalle

olin brysselissä käymässä nyt niin sanotulla eduskunnan nuorisokurssilla ja siellä oli tämä meidän innovaatio ohjelman puhuja koulutuksen puhuja edustaja asiantuntija

eli meilläkin rakennemuutos syö monta ja maailmallakin se muuttuu tarvitaan uusi sukupolvi tekemään uutta juttua ja saadaan eteenpäin

ministeri vapaavuori mainitsi täällä sanat aktiivinen maaseutupolitiikka ja omasta mielestäni kyllä nykyhallituksella nämä sanat ovat olleet vähän hukassa poissa käytöstä

vielä itse kuntarahoituksen puolelta tehdyt leikkaukset ovat vaikuttaneet suoraan kuntien elinkeinotoiminnan rapautumiseen ja sitä kautta tulevaan elinkeinoneuvontaan

tähän kilpailukykyyn tähän ammattikorkeakoulujen sivutoimipisteitten ja ammattikorkeakoulun vahvoihin leikkauksiin tuli tänään jo viesti eli ammattikorkeakoulu oli jo laittanut toimeen nämä supistukset

toisaalta kunnille on annettu tehtäviä eli te toimistot ovat siirtyneet muualle tai on vähennetty niitten toimintaa ja on perustettu työllisyydenhoitoyksiköitä kuntiin

eli hyvin nopeasti on tampereen ammattikorkeakoulukin jo suunnitellut mistä ne koulutuspaikat otetaan ja siitähän se sitten läheltä rapsahtaa näistä maakunnan reuna alueilla olevista pisteistä

eli aikamoiset vaikutukset meidän päätöksillämme mitä teemme on maakunnan rakenteeseen kuten äsken edustaja korhonen otti esille pidämmekö me maakunnat asuttuna pidämmekö maakuntien reuna alueet asuttuna

elinkeinotuet

näen että siellä on myös tämä mistä timo korhonenkin puhui vapaa maakunnan kehittämisraha ollut erittäin hyödyllistä meidän maakuntien keskittymissä

sillä on muun muassa pirkanmaalla pienellä starttirahalla edistetty kuitu finlandin nousua nanoteknologiaa saatu uusia työpaikkoja uutta aktiviteettia sen vanhan toiminnan tilalle

puolustusvoimien uudistus etenee pala palalta

ensin on laitettu soppatykit jakoon ja nyt tuli tieto varikoista ja taitaa tuolla kokoomus ja ministeririvistössä olla jo pientä virnettä tiedetään mikä on tämä varuskuntienkin kohtalo eli yhdyn tähän savolan mikon ajatukseen siitä että meille olisi kyllä syytä ollut siitä asiasta kertoa

talousarviosta täytyy se mainita että työllistämisen kohta työllistämismenoerät ja muut mielestäni on aika hyvällä tasolla mitä siellä on ja varsinkin jos nämä nuorten etsivä työllisyys jutut ja muut tulevat mukaan näen että tämä kohta tässä budjetissa on hyvä

se että mikroyritys tai itsensä työllistävä yritys saataisiin ensimmäisenkin työntekijän lisätyöntekijän palkkaamiseen on tärkeää ja siihen täytyisi saada kannustimia

ne ovat erittäin tärkeitä työpaikkoja siellä maaseutualueilla ainakin niissä varuskunnissa mitkä ovat usean vuoden aikana olleet liipaisimella samoin on meidän kotinurkilla keuruulla ja esimerkiksi hallissa

yksi näkökulma siihen voisi olla se minkä edustaja auttokin otti esille täällä että on toimiva ympäristö on toimivat ampuma alueet ja vielä hyvä laajentumismahdollisuus varuskunnilla

näen että täällä etelässä on aika lailla kaupungin sisällä olevia varuskuntia jotka ovat ympäristöpaineissa niin melun kuin ampuma alueitten laajentumisen suhteen eli olisi silloin parempi viedä sinne maaseudun alueille maaseutukaupunkeihin missä on mahdollisuus laajentaa missä on hyvä ympäristö myös harjoitella erilaisia sotataitoja

en ihmettele yhtään sitä tämänaamuista maatalouden mielenilmaisua maaseutuyrittäjien mielenilmaisua se vaan sopi sattumalta siihen kohtaan

toisaalta kun nämä maamiinat ja jalkaväkimiinat kiellettiin meillä niin en näe sitä mitenkään järkevänä tekona että nämä miinat räjäytetään massaräjäytyksenä ja ne myrkyt ja metallit levitetään pitkin lapin kenttiä

meillä olisi ollut parkanon varikolle hyvä oivallinen tehtävä vaikka olisikin ollut hieman kalliimpi kun nämä materiaalit olisi purettu ja uudelleenkäytetty muuhun tarkoitukseen

toinen vakava näkökulma kun varuskuntia lähdetään lakkauttamaan on myös se mitä teollisuutta ja toimintaa ympäristössä on

hyvin paljon on otettu yhteyttä myös lasten kulttuuripuolelta nuorisojärjestöpuolelta mutta myös työttömien yhdistykset ovat olleet huolissaan

se on huipputeknologiaa tällä hetkellä ja siellä valmistetaan suomen helikopterit ja päivitetään meidän tämänhetkistä hornet kalustoakin

näen että näitä pitäisi ainakin pohtia ja myös keuruun varuskunnan osalta näen että siinä on hyvä yksikkö jota voidaan kehittää myös turvallisuuskoulutuksen suuntaan

puolustusvoimien kuvahan voi olla se että se innostaa nuoria lähtemään innostaa nuoria hakemaan puolustusvoimien eri yksiköihin

kun puhutaan yrityssektorin kehittämisestä eu rahoituksesta koulutuksesta niin pelkään sitä että nämä rahat tulevat myös vähentymään kun niitä kunnilta pyydetään

se on meidän huippuyksiköitämme vaikka on pieni yksikkö myös rannikkojääkärit ja muut erikoisalat lennostot ovat yhtä lailla

se tuo hyvän julkikuvan meidän armeijasta innostaa meidän nuoria treenaamaan kuntoansa vähän ennen inttiin menoa ja ottamaan semmoisen hyvän asenteen

yhtä lailla kun näitä miehiä koulutetaan on kyllä aika lailla haaskuuta siinä jos heitä ei säännöllisesti kertausharjoiteta ja olen todellakin siitäkin vielä huolissani mihin kertausharjoituspäivien määrä putoaa

mutta heitän tässä myös vielä ajatuksen että meillä on kunnissa ja myös valtiolla aika innokkaita virkamiehiä jotka tekevät semmoisia päätöksiä ja lisää byrokratiaa meidän eun ja asetusten päälle että lähdetään myös tämän harmaan byrokratian poistamisen talkoisiin niin valtion kuin kuntien virkamiesten toimesta

olemmeko me sitten turhaan hyviä miehiä kouluttaneet jos ei heillä ole valmiutta lähteä tilanteessa kuin tilanteessa oman osaamisensa kautta tekemään sitä tehtävää mihin heidät on määrätty

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen mänttävilppulan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja